on olemassa myös muita koulutuksen ja kasvatuksen asiantuntijoita

on olemassa myös muun muassa kasvatustieteen professori kari uusikylä joka on itse kertonut kasvaneensa hyvin vaikeissa olosuhteissa ja siitä huolimatta on korkeakoulututkinto ja professoriksi saakka edennyt

kari uusikylä on sanonut että peruskoulun tärkein tehtävä on vaalia lasten ja nuorten mielenterveyttä siis tasapainoista kasvua ja kehitystä

vaikka uusien sisältöjen uusien digiteknologioiden työelämän tarpeiden ja muun tällaisen omaksuminen ja oppiminen on hyvin tärkeää niin kyllä kaikkein tärkeintä peruskoulussa omastakin mielestäni on se että se on paikka tasa arvoiselle turvalliselle kasvulle ja kehitykselle

ne jotka ovat vahvimpia pitävät päänsä aina pinnalla mutta heikoimmat oppilaat kärsivät koulutusleikkauksista oppilasryhmien suurentamisesta ja siitä mitä te olette tekemässä

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

itsekin olen suhtautunut tähän esitykseen avoimin mielin mutta kuitenkin niin että pitäisi olla vähän lihaa luitten ympärillä kun tässäkin talouden parempaa balanssia oletettavasti tavoitellaan

olisi hyvä kuulla jos ministeri olisi paikalla onko arvioita siitä koituisiko tämä esitys korkeakoulujen kannalta taloudellisesti lopulta eduksi vai haitaksi

kansainvälisten opiskelijoiden tuomana tulona on huomioitava myös heidän opiskeluaikanaan täällä elämiseen käyttämät kulutusmenot

ei täällä salissa kukaan ole kyllä esittänyt että maakunnilta otettaisiin kaavoitusvaltaa tai muutakaan valtaa pois tai ettei maakunnissa olisi osaamista kaavoituksessa varmasti on ja kyllä on

kiistatonta on sekin että silloin tällöin tapahtuu kuitenkin tästä huolimatta niin että maakunnan omat tavoitteet ovat sellaisia että kaavoituksessa saattaa unohtua valtakunnallinen aspekti ja vaikutuksiltaan laajaan kaavoitukseen tulee ehkä tällöin hyväksyttyä sellaistakin mikä ei laillisuustarkastelua kestä

rovaniemen ja itä lapin maakuntakaava johon ollaan jälleen lisäämässä vuotoksen allasta vaikka kyseinen hanke on korkeinta hallinto oikeutta myöten jo todettu toteutuskelvottomaksi

arvoisa puhemies

maan talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeen kurominen ovat kaikkien tässä salissa esitettyjen budjettiehdotusten päämäärä niin hallituksessa kuin oppositioryhmissäkin sitä kaikki haluavat

kyllä totean tässä ja yhdyn niihin puheenvuoroihin jotka ovat puoltaneet sitä että ympäristöministeriön pitäisi lisätä neuvontaa maakuntakaavoituksessa ja tässä on yksi esimerkki siitä

hallitus kuitenkin näkee maamme tulevaisuuden melko synkkien mustien lasien läpi vaikka valoa ja vaihtoehtoja on tarjottu

hallituksen tarjoama ratkaisu talousahdinkoon syventää sitä useiden taloustieteilijöiden arvion mukaan entisestään jos vain kiireesti tehdään edes jotain arvioimatta huolellisesti ovatko lääkkeet oireisiin oikeat

hallitus esittää suuria leikkauksia koulutuksesta päiväkodeista sosiaaliturvasta ja palkoista siten että ne kohdistuisivat suureksi osaksi kaikkein heikoimpiin

vastuullinen talous voi nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin myönteistä talouskehitystä vahvistaviin uudistuksiin kuin hallitus nyt esittää

on hyvä että hallitus ei ole sulkenut korviaan perustellulta kritiikiltä vaan on jo useita kertoja vetänyt esityksiään takaisin kokonaan tai osittain uuteen tarkasteluun ja korvannut niitä yhteisesti hyväksytympään suuntaan

viime viikkoina näin on tapahtunut eläkkeensaajien asumistuen leikkauksille harmaan talouden torjunnan määrärahoituksen pienentämiselle ja esitykselle ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuudesta

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön tehtävä tässä kyseessä olevassa asiassa on laillisuusvalvonta ja senhän ympäristöministeriö on tehnyt oikein ja tehokkaasti

kun katsoo mihin ympäristöministeriö on kaavoituksellisissa asioissa näissä olosuhteissa puuttunut ja miten hyvin ne muutokset ovat korkeimmassa hallinto oikeudessa pysyneet niin eihän siellä paljon ole huteja tullut

hallitus on päätösesitystensä vaikutuksia uudelleen tarkasteltuaan ja kritiikkiä kuunneltuaan perääntynyt myös pakosta leikata erityisesti pieni ja keskipalkkaisten naisvaltaisten alojen sunnuntai ja ylityökorvauslisiä

mitä tulee tähän vuotos keskusteluun niin en kyllä nyt edustaja turunen siihen lähde pitemmästi se on jatkunut melkein koko elinikäni

totean vain että alueen kunnathan eivät sitä hanketta puolla

nyt olemme vaatineet varhaiskasvatuksen leikkauksista lapsivaikutusten arviointia ja arvioinnin tulosten hyödyntämistä säästötoimien kohdentamisessa

hyvä olisi että hallitus opetusministeri grahn laasosen ja valtiovarainministeri stubbin melko kohtuuttomien lausuntojen jälkeen arvioisi perusteellisesti uudelleen koulutukseen ja tutkimukseen kohdistettujen leikkausten pitkäaikaisseuraukset maamme sivistyksen tutkimuksen ja koulutuksen laatuun

nostaisimme ihmisiä työelämään perustulolla ja loisimme työpaikkoja uusiutuvan energian perusteellisella remontilla joka on koko yhteiskunnan etu myös kansantaloudellisista ja ympäristösyistä

miten innovaatioita uutta kasvua ja tulevaisuuden tekijöitä voisi syntyä jos yksi tärkeimmistä edellytyksistä koulutus vaarannetaan

esitämme leikkausta kilometrikorvausten ylikompensaatiosta siis siitä osuudesta joka jää yli kun oman auton käyttökustannukset jo tulevat katetuiksi

me vihreät tervehdimme aina ilolla avointa rehtiä ja yhteistyössä toteutettavaa päätöksentekoa ja toivomme että hallitus yhteistyössä opposition kanssa onnistuu rakentamaan sellaisen talousarvion joka kannattelee ihmisiä ja yhteiskuntaa eteenpäin ei vie menneeseen

arvoisa rouva puhemies

nämä lupamaksut voivat kyllä todella olla aivan kohtuuttomia monille pienille ja keskisuurille toimijoille hyvin monilla muillakin elinkeinotoiminnan aloilla kuin turvetuotannossa josta nyt puhumme

se että lupamenettelyä sovelletaan ja käytetään jo toiminnassa oleviin elinkeinotoiminnan harjoittajiin ei ole kylläkään mitenkään tavatonta tai poikkeuksellista

itse asiassa koko ympäristönsuojelun tason hyvä kehitys suomessa on perustunut siihen että kun puhdistustekniikat ovat kehittyneet niin niitä on alettu toiminnanharjoittajilta myös vaatia niin uimaharjun sellutehtaalla kuin kaikkialla muuallakin

on aivan tavallista että tuotannon ympäristövastuita tarkennetaan ja luvituksen yhteydessä menetelmät päivitetään vastaamaan parasta saatavilla olevaa tekniikkaa

kyllä oppimiseen ja opettamisen keskeisiin tehtäviin vaikuttaa myös se millainen työrauha kouluissa vallitsee niin oppilailla kuin opettajillakin

ne heikennykset peruskoulun elämään tulevat sitä kautta että siinä joukossa lapsia ja nuoria jotka eniten kärsivät ja joihin konkreettisimmin kolahtavat ryhmäkokojen kasvattaminen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen päivähoitomaksujen korotukset sekä pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset ne heijastuvat peruskouluun

julkinen talous ja siitä tehtävät poliittiset päätökset

odotin ainakin sitä että leikkauksia pyrittäisiin parhaan taidon mukaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kohdistamaan siten etteivät ne piiskaisi pahiten pieni ja keskituloisia

tätä odotin suomalaisten ihmisten vuoksi kaikkien tavallisten eläkkeensaajien lapsiperheiden opiskelijoiden ja työtä tekevien vuoksi

olen pitänyt suomen selkärankana paitsi kaikkien ihmisten yhteisessä veneessä pitämistä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vaalimista myös kansainvälisten sopimusten globaalin vastuun ja inhimillisyyden periaatteita koskien kanssaihmisiä myös rajojemme ulkopuolella kuten kehitysmaissa ja kriisialueilla

olemme esittäneet että sopeutetaan maan taloutta mutta tehdään se maltillisemmalla kohtuullisemmalla aikataululla siten ettei aiheuteta lisää ongelmia jotka tulevaisuudessa vain kertautuvat ja näkyvät haitallisina pitkäaikaisina muutoksina koko yhteiskunnassa

on poliittinen arvovalinta päättää mistä leikataan mistä hankitaan lisää verotuloja mistä verotusta kevennetään ja mihin taloudellisesti panostetaan lisää

kovin hankalaa ei kuitenkaan ole punnita vaikkapa sitä arvovalintaa pitäisikö meidän nipistää yhä vain lisää lapsiperheiltä koulutuksesta tutkimuksesta opiskelijoilta pieni ja keskituloisilta työntekijöiltä ja eläkkeensaajilta

vai pitäisikö esimerkiksi vaikkapa leikata tuloksettomiksi taloutta ja myös ilmastopolitiikkaa väärään suuntaan ohjaavia ympäristölle haitallisia verotukia energiaintensiiviselle teollisuudelle vaikkapa parillasadalla miljoonalla eurolla

tai pitäisikö toteuttaa kaikki tehokkaat toimet harmaan talouden kuriin saamiseksi jotka ensivaiheessa vaativat muun muassa lisärahoitusta poliisin harmaan talouden torjunnan resursointiin verohallintoon sekä topakkaa aktiivisuutta eu tasolla

arvoisa puhemies

nykyinen tilanne on jo sellainen että on kova kiire saada huono osaisten kansalaisten suunta kääntymään tasapainottaa tuloeroja ja vahvistaa mahdollisuuksia jokaisen kansalaisen hyvään tulevaisuuteen turvalliseen kasvuympäristöön tasapuolisiin laadukkaisiin koulutusmahdollisuuksiin riittävään toimeentuloon ja työhön sekä myös arvokkaaseen vanhuuteen

nämä tavoitteet karkaavat

hallituskin on linjaansa korjaillut ja harkitsee joidenkin heikosti perusteltujen esitystensä perumista edelleen kuunneltuaan kritiikkiä ja saatuaan jälkikäteen selville muun muassa opposition teettämiä vaikutusarviointeja

o p

arvoisa rouva puhemies

jos tämä uusi esitetty kolmas tase olisikin sen logiikan mukainen mitä sen perustamisen perusteluksi on esitetty niin eihän sitä tarvitsisi edes vastustaa

sinne kolmanteen taseeseen ei olekaan haluttu sisällyttää niitä kaikkia maa alueita joiden ensisijainen käyttötarkoitus ei ole tuottotavoitteen alainen metsätalous tai muu liiketoiminta vaan osa tällaisista alueista kuuluu suoraan sinne bisnespuolen taseeseen

jos tämä kolmas tase olisi looginen ja niiden perustelujen mukainen mitä hallitusryhmät ovat esittäneet niin kyllä minä sen sitten voisin hyväksyäkin

arvoisa rouva puhemies

tässä salissa ei kyllä kukaan ole tämän keskustelun aikana esittänyt sellaista että metsähallitus siellä liiketoiminta alueen taseessa olevilla alueilla hakkaisi lainvastaisesti ja metsälain pykälistä välittämättä

mutta suurista summista on totuttu silloinkin keskustelemaan kun puhutaan siitä että sellutehtaita lakkautetaan ja it alalla tapahtuu laajoja irtisanomisia jolloin tukea tarvitaan

missä viipyy maatalouden muutosturva ja rakennetukipaketti

nämäkin työpaikat pitää turvata

arvoisa rouva puhemies

en nyt tässä millään tavoin halua olla synkkyyttä maalaamassa niille näkymille etteikö suomeen toivottavasti kansainvälisiä opiskelijoita tulisi tämän esityksen mahdollisesti toteutuessakin

mielestäni on kuitenkin hyvä ja rehellisyyttä todeta se että samaan aikaan kun hallitus esittää ja on aikeissa kurittaa kotimaista tutkimus kehitys innovaatio ja koulutussektoria aika merkittävillä leikkauksilla ei ole mitenkään päivänselvää että korkeakoulujemme kilpailukyky ja houkuttelevuus säilyy tai tästä etenee hyvässä myötätuulessa

huippuyksikköjen menestyminen ei ole tällaisten leikkausten kanssa yhtä aikaa mitenkään taattua tai edes mahdollista kun yliopistoissa painiskellaan tällä hetkellä aivan perusopetuksen ja tutkimuksen suorittamisen ja sen tarjoamisen kanssa

tämä on hyvä tiedostaa kun puhutaan siitä että suomalainen koulutus on huippulaatuista ja houkuttelevaa jatkossakin

en aikaisemmassa tämän keskustelun vaiheessa katsonut aivan välttämättömäksi käydä läpi maa ja metsätalousvaliokunnassa jättämiäni muutosesityksiä koskien lain pykäliä mutta kävi niin että kollega edustaja kärnä tuli esittäneeksi omassa puheenvuorossaan että nämä muutosesitykseni eivät olisi oikeudellisia ja kehotti minua käymään ne vielä kerran läpi

toivon että edustaja kärnän puoluetoverit voivat sitten mahdollisiin oikeudellisiin ongelmiin täällä esittää perusteluja

voimassa olevassa laissa metsähallituksesta joka tosin nyt on jo kumottu mutta siis siinä edellisessä laissa julkisiin hallintotehtäviin on luettu laissa oikeudesta yleisiin vesialueisiin säädetyt tehtävät

on kuitenkin niin ja tätä mieltä on ollut muun muassa ympäristövaliokunta tuoreessa lausunnossaan että yleisillä vesialueilla on erilaisia yhteiskunnallisia intressejä aika paljon esimerkiksi ammattikalastus vesiviljely tuulivoima soranotto ja myös luonnonsuojelu

edellä mainittujen perustelujen nojalla oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetussa laissa säädetyt tehtävät olisi tullut sisällyttää myös uudessa metsähallitus laissa julkisiin hallintotehtäviin ja tätä esitin

metsähallituksen muista yksiköistä ja toiminnoista päättämistä tuleekin siis säätää valtioneuvoston asetuksella eikä niitä voi ainoastaan määrätä metsähallituksen työjärjestyksellä josta päättää metsähallituksen oma hallitus

arvoisa puhemies

koulutuksen varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja opiskelijoiden aseman heikentämisessä on mielestäni kyse tietoisesta arvovalinnasta

mikään opposition esittämistä vaihtoehdoista jotka muun muassa edustaja olli poika parviainen kävi huolellisesti läpi ei vaan ole hallitukselle kelvannut

juuri koulutukseen panostamalla talous voidaan saada nousuun eikä tämä ole yhdenkään kansanedustajan keksimä totuus vaan useiden asiantuntijoiden ja merkittävienkin elinkeinoelämän vaikuttajien näkemys

hallitus pelottelee kansaa valtion velkaantumisella mutta ei näe suurta ongelmaa siinä että nuoret opiskelijat joutuvat elämään jatkossa velaksi

arvoisa puhemies

on meidän kaikkien etu että panostamme sivistykseen ja että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät

kyselin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa useilta eri tahoilta eikö olisi loogista niiden perustelujen nojalla mitä hallituksen lakiesityksessä on esitetty että kaikki nämä alueet joille ei ole perusteltua esittää erityistä tuottovaadetta mutta jotka eivät myöskään ole lakisääteisiä luonnonsuojelualueita tai kansallispuistoja sitten kuuluisivat sinne kolmanteen taseeseen ja sain ministeriön lakia valmistelleilta virkamiehiltä vastauksen että kyllä näin voitaisiin tehdä

näiden viimeisten lukujen välissä otettiin käyttöön kaikille tasapuolinen opintorahapainotteinen opintotukijärjestelmä

sen vuoksi katsoin tämän kolmannen taseen jäävän vähän hämärän peittoon eikä mielestäni tällainen täytä hyvän lainsäädännön tunnusmerkkejä jos lakiesityksen perustelut eivät ole loogisia sen suhteen mitä pykäliin esitetään

sen vuoksi että kolmas tase ei näyttänyt loogiselta eikä kukaan osannut vastata kysymykseen siitä miksi esitin että koko kolmatta tase erää ei perustettaisi vaan tasejako säilytettäisiin entisellään

varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja kasvatetaan

päivähoito oikeutta rajataan

päivähoidon maksuja korotetaan

pienten koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan jolloin yhä useampi pieni eka ja tokaluokkalainen tulee perheen tiukan taloustilanteen vuoksi viettämään aamunsa ja iltapäivänsä yksin kotona

edustaja maijala täällä puheenvuorossaan aiemmin esitti että tämä heikentämiskieltopykälä olisi käytännössä aivan sama asia kuin se mitä lakiesityksessä nyt lukee

arvoisa puhemies

jonkin vähemmistön kulttuurin turvaaminen nimittäin oli kyseessä mikä tahansa kulttuuri on aina enemmistön tahtotilasta kiinni

moni yrittäjä on kritisoinut ammatillisen koulutuksen tason laskeneen lähiopetustuntien puutteen vuoksi jo nyt niin rankasti ettei työelämään saada osaavia tekijöitä vaan työnantajien on heidät itse koulutettava jo suoritetun tutkinnon päälle

esimerkiksi pohjois pohjanmaalla suomen nuorisovaltaisimmassa maakunnassa tämänsuuntainen kehitys on katastrofaalista nuorten ja aluetalouksien kannalta

on kummallista että sille ei haluta vahvaa suojaa vaikka vastaavat saamelaiskulttuurin heikentämiskieltopykälät on kirjattu jo moneen muuhun erityislakiin kuten edustaja henriksson esitteli

arvoisa puhemies

haluan vielä kertaalleen todeta sen tosiseikan että me valtaväestön edustajat jollaiseksi itsenikin katson vaikkakin koillislappilaisessa suvussani on saamelaisia esi isiä ja äitejä kuten lähes joka toisessa lappilaisessa suvussa me saamme kyllä äänemme kuuluviin useita eri kanavia pitkin

sitä arvioidaan yleensä hinnan markkinoinnin ja tietotaidon perusteella siis myös tietotaidon erikseen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla